on todellakin hallitukselta tärkeä arvovalinta että suurten leikkausten keskellä omaishoitoon panostetaan merkittävästi lisäeuroja ja näin valtakunnallinen omaishoidon kehittämisohjelma ottaa vihdoinkin merkittävän askeleen eteenpäin

se myöskin edesauttaa ja tukee sitä että lapset eivät joudu olemaan erossa vanhemmistaan eivätkä isät tai äidit erossa lapsistaan ja voidaan tukea sitä molempien vanhempien tilannetta

tämä laki ei tullut kyllä yhtään liian aikaisin vaan meillä olisi pitänyt todellakin olla se jo paljon aikaisemmin mutta nyt täytyy katsoa tietenkin eteenpäin

nyt tuo päätös on peruttu ja eläkeläisten asumistuki säilyy

muistutan siitä että raha automaattiyhdistyksen rahoilla on kehitetty fasper hanke josta oli juuri viime viikolla yliopistolla esittelytilaisuus ja tämän fasper hankkeen malli on sellainen joka kannattaisi laajentaa kaikkiin kuntiin

se on erittäin tärkeää

haluan myöskin kiinnittää huomiota siihen kun tässä nostettiin sosiaali ja terveysministeriön tietohallintohankkeet että nyt selkeästi sosiaali ja terveysministeriön pitää sitä kokonaisuutta ohjata tehdä yhteistyötä kuntien kanssa

seuraavaksi meidän täytyy karsia tarpeetonta byrokratiaa ja yritysten hallinnollista taakkaa mikä vapauttaa erityisesti pienyrittäjien aikaa varsinaisen työn tekemiseen

kokoomuksen eduskuntaryhmälle keskeisiä tavoitteita ovat olleet omaishoitajien tukeminen oikeus vapaaseen sen vahvistaminen sijaishoidon kehittäminen sijaishoidon saatavuuden ja laadun parantaminen ja myöskin omaishoitajien hyvinvointi ja terveystarkastusten saaminen mahdollisimman monen omaishoitajan saataville

toivon että sosiaali ja terveysvaliokunnassa tähän tutustutaan ja myöskin vastaava ministeri löytää keinot kirjata sen valmisteilla olevaan sosiaalihuoltolakiin

jos haluamme kustannustehokkuutta niin nämä tietojärjestelmät täytyy saada kuntoon ja on erittäin arvokasta että tarkastusvaliokunta on tämän kiperän kokonaisuuden nyt arvioinut ja saamme sen myöskin eduskunnan saliin keskusteltavaksi

uusi kestävä kasvu perustuu siihen että yritystemme tuotteet ja palvelut käyvät kaupaksi

se on kaikkien perheiden ja lasten etu

kyllä haluan tässä todeta ed

tämän lakiesityksen tuossa puheenjohtaja erinomaisesti esitteli ja toteankin että todellakin tämä oli yksimielinen mietintö ja otan muutamia nostoja tästä

laukkaselle että hallitus on sitoutunut valtion tuottavuusohjelmaan ja juuri sanoitte että te peräännytte tästä hankkeesta

erityinen toive omaishoitajilla on ollut se että omaishoitajien vapaiden käyttöön tulee joustavuutta eli vapaan voi käyttää vuorokautta lyhyemmässä ajassa tai sitten vapaita voi kerätä niin että nämä vapaat voidaan räätälöidä kunkin tarpeeseen

voin vakuuttaa että opetusministerinä tulen huolehtimaan siitä että ne kotuksen toiminnot meidän kotimaiset kielet vähemmistökielet niiden kielenhuolto ja kulttuuriperinnön säilyttäminen ovat ne toiminnot jotka tullaan turvaamaan

oppivelvollisuuden venyttäminen ei saa tarkoittaa nuorten mekaanista säilömistä koulun seinien sisäpuolelle vaan meidän on varmistettava että jokaiselle nuorelle syntyy yksilöllinen polku osaamiseen jota työmarkkinoilla tarvitaan

mutta valtion tuottavuusohjelma kohdistuu koko valtionhallinnon toimialoille ja on ihan aivan selvää että on arvioitava myöskin se millä tavalla tuottavuusohjelma kohdistuu kotuksen toimintaan

esitys on todellakin osa sipilän hallituksen sote palvelurakenneuudistusta jossa palvelurakenteita muokataan ihmisille sopivaksi eli tällä uudistuksella vahvasti tuetaan omais ja perhehoitoa ja samalla voidaan vähentää perinteisen laitoshoidon tarvetta sekä lisätä kotona asumista ja samalla vähennetään kalliita laitoshoidon kustannuksia

eduskunta on useasti kiinnittänyt huomiota oikeudenhoidon säästötoimenpiteiden vaikutuksiin kansalaisten oikeusturvaan ja viranomaisten mahdollisuuteen selviytyä tehtäviensä hoitamisesta

kuten sanoin arvoisa puhemies tulen asettamaan työryhmän joka arvioi minkälaisia tuottavuusvaateita kotukseen voidaan kohdistaa jotta toiminnot voidaan turvata

mutta on erittäin hyvä että tästä asiasta keskustellaan koska huoli on todellakin yhteinen

valiokunta pitää tärkeänä sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon strategisten resurssitarpeiden tuottamista varten asetetun parlamentaarisen työryhmän perustamista

ja todellakin ydinasia mikä on tärkein tässä esityksessä on omaishoitajan jaksamisen ja omaishoidon laadun edistäminen ja näitä tavoitteita tämä esitys totisestikin vie vahvasti eteenpäin

kun koti on ihmiselle useimmin se tärkein ja rakkain paikka asua ja kun tällä lakiesityksellä todellakin voidaan kotona asumista mahdollistaa on sen tukeminen todella perusteltua ihmisen elämänlaadun kannalta

omaishoitajan työ on hyvin arvostettavaa mutta se on vaativaa ja usein kovin raskasta ja tällä esityksellä taataan omaishoitajan vapaat hetket joiden avulla sitten omaishoitaja voi kerätä voimavaroja läheisensä hoitamiseen

oppositiopuolueet ovat tässä jumittuneet nykytilaan ja puheenjohtaja sipiläkin toteaa tosiasiana että isillä nyt vain on suuremmat palkat eivätkä he tästä syystä voi osallistua lasten kotona hoitamiseen samoin kuin äidit

tähän lakiesitykseen on todellakin kirjattu omaishoitajille hyvinvointi ja terveystarkastukset mutta se ei ole suoranaisesti kuntien velvollisuus vaan lakiin on kirjattu tarvittaessa ja tällä puheenvuorolla haluan kannustaa kuntia ottamaan nämä tarkastukset käyttöön

tässä ihan sanon sen että pitäisin hyvänä että budjettikäytäntöä uudistettaisiin niin olen itse pitkäaikainen valtiovarainvaliokunnan jäsen että sen lisäksi että siellä on momenttikohtainen tarkastelu olisi hyvä että budjetin yleisperusteluissa olisi väestöryhmittäin tarkemmin arvioitu minkälaisia kokonaisvaikutuksia on maksujen korotuksilla etuuksien leikkauksilla ja verotuksellisilla muutoksilla

tavoitteenamme on luoda vanhemmille lisää vaihtoehtoja työn ja perheen yhteensovittamiseksi eivätkä uudistukset kotihoidon tukeen jää vaan kyse on kokonaisuudesta johon kuuluvat esimerkiksi joustava hoitoraha osa aikatyötä tekeville sekä päivähoidon tuntiperusteinen maksu

pidämme tärkeänä että rikosuhripäivystys voi vahvistaa toimintaansa jotta se voi osaltaan vastata ensi vuonna voimaan tulevan uhridirektiivin tuomiin velvoitteisiin

arvoisa puhemies

sanoin että olen sitoutunut siihen että ne keskeiset toiminnot joista kotus vastaa tullaan turvaamaan ja totesin myöskin että tulen asettamaan työryhmän joka arvioi minkälaisia tuottavuusvaateita voimme kotukseen kohdistaa jotta tämä lupaus pitää

mielestäni on erinomaista että hallitus on ripeästi lähtenyt toimiin yhdessä kuntien kanssa jotta me voimme todellakin turvata välttämättömät peruspalvelut

näillä hyvinvointi ja terveystarkastuksilla voidaan ennalta ehkäisevästi tarttua ja auttaa omaishoitajaa ajoissa ja näin vältytään siltä että omaishoitajasta tulee autettava ja että omaishoitaja huomaamattaan uupuu

eli on tärkeää myöskin aina kysyä kuka hoitaa omaishoitajaa

selvää on että kun tuottavuusvaateet kohdistuvat koko valtionhallintoon niin kaikki toiminnot täytyy arvioida

eli meillä on tulossa uusi varhaiskasvatuslaki jolla on tarkoitus todellakin parantaa lasten päivähoitoa ja turvata entistä paremmat päivähoitopalvelut

monella tapaa esimerkiksi yhteistyötä lisäämällä ja rakenteita uudistamalla päästään kestävämpään tulokseen sillä tavalla että kotus pystyy tulevaisuudessa toimimaan entistä paremmin

näin valtiovarainvaliokunnassa ja eduskunnassa budjetin käsittely olisi vieläkin ehkä nykyaikaisempaa ja läpinäkyvää ja toivon että myöskin tämä viesti valtiovarainministeriöön menee ja tämän eteen teen työtä

oikeudenhoidon uudistamisohjelman pohjalta on tarkoitus oikeusturvaa kehittää ja sopeuttaa kiristyvään talouteen mutta uudistukset ovat vielä suurelta osin toteuttamatta

kokoomus ei anna suomen joutua hallitsemattomaan velkakierteeseen ja siksi me olemme valmiita vaikeisiinkin päätöksiin joilla suomeen luodaan lisää työtä ja toimeentuloa

erityisesti ne ennalta ehkäisevät palvelut pitäisi saada joka kuntaan ja olisi tärkeää saada hyvät käytänteet nyt laman aikana kuntiin ettei todellakaan ennalta ehkäisevästä terveydenhuollosta ennalta ehkäisevistä palveluista säästettäisi

kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä että yhdeksän miljardin euron kestävyysvajetta ei voi kattaa vain leikkaamalla ja veronkorotuksilla

arvoisa puhemies

haluan vielä todeta sen kun aika tässä loppuu ja käytän vielä puheenvuoron että tämä lakiesitys oli yksimielinen mutta yksi puute tässä lakiesityksen valmistelussa oli ja se oli se että tätä ennen ei tehty lapsivaikutusten arviointia ja tämä on juuri senkaltainen lakiesitys jossa tuo arviointi pitäisi tehdä

valiokunta pitääkin tärkeänä että tehtävät ja rahoitus saatetaan tasapainoon mikä edellyttää muun muassa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan sisältyvien muutostarpeiden ripeää toimeenpanoa nykyistä ripeämpää

sen sijaan työllisyyttä kilpailukykyä ja julkisen sektorin tehokkuutta parantavat rakenteelliset uudistukset ovat pehmeämpi ja fiksumpi tapa

hyvät perussuomalaiset tästä syystä vaihtoehtonne pelkiksi menoiksi ja tuloiksi ei riitä koska tästä vaihtoehdosta puuttuvat isot rakenteelliset ratkaisut

päätettäessä menokehyksestä on huolehdittava tuomioistuinten perusrahoituksesta ja siitä että tuomioistuimet kykenevät täyttämään asianmukaisesti perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden mukaiset oikeusturvavaatimukset

kun ykn lasten oikeuksien sopimuksessa erityisesti todetaan sellaisista tilanteista joissa lapsi joutuu eroon vanhemmistaan kuten omaishoidossa on tilanne jos omaishoitaja käyttää vapaapäiviä ja tukipalveluita niin tämä esitys on nimenomaan sellainen jossa tuo arviointi olisi pitänyt tehdä ja kyllä vahvan viestin lähetän maan hyvälle hallitukselle että jatkossa nämä vaikutusarvioinnit pitää tehdä ja lasten edun pitää olla aina ensisijainen kun lainsäädäntöä valmistellaan

opposition taktiikka pilkkoa hallituksen toimet osiin ja nostaa rähäkkä yksityiskohdista on se jolla te menette eteenpäin

tietenkin hallituksen päätöksiä saa ja pitääkin arvostella mutta tehtävänne on tuoda esiin oma kokonaisvaihtoehto miten asiat hoidettaisiin paremmin

arvoisa puhemies

silloin kun päätös tehtiin siitä että ruotsin kielen kirjoittaminen tulee vapaaehtoiseksi samaan aikaan tehtiin valtioneuvoston päätös jossa oli useita toimia joilla pyritään edistämään ruotsin kielen opetusta sen opetuksen laatua suomen ja ruotsinkielisten koulujen yhteistyötä ja tässä yhteydessä olivat myöskin nämä kielikylvyt ja kielisuihkut ja tätä ohjelmaa tullaan viemään eteenpäin

voi onnitella koko suomea mutta myöskin pääministeri kataista ja valtiovarainministeri urpilaista siitä että tänä vaikeana aikana suomessa on lyöty kättä päälle ja saatu ratkaisu joka edistää vakautta ostovoimaa ja kilpailukykyä mutta myöskin tasa arvoa

budjetissa kunnille on tarjolla keppiä ja porkkanaa

mutta kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee vahvasti tätä lakiesitystä ja kiittää hallitusta siitä että tämä tuli eduskunnan käsiteltäväksi ja nyt olemme sen valmiit hyväksymään

tosiaankin on niin että kela toimeenpanee sitä lainsäädäntöä jonka eduskunta päättää ja varmasti säästöjen osalta on ihan hyvä että ensin eduskunta käsittelee budjetin mutta voimme sitten kelan valtuutettujen työvaliokunnassa katsoa meidän kokouksia

on erittäin hyvä että tässä paketissa kaikkien näitten vakauttamisen ostovoiman ja kilpailukyvyn lisäksi on vahvat elementit työelämän kehittämiseen ja tasa arvoon

huomiona totean että oli hyvä että nyt viimeisin kelan valtuutettujen kertomus jotakuinkin vastasi siihen toiveeseen mitä eduskunnalla on eli sen kertomuksen informatiivisuutta on lisätty

omaishoitajat tekevät arvokasta ja hyvin vaativaakin työtä ja siksi on tärkeää että hallitus ja eduskunta tekevät työtä sen eteen että omaishoitajat jaksavat työssään ja heillä on mahdollisuus perheensä läheistensä kanssa hyvään arkeen

siinä yhteydessä myöskin arvioidaan millä tavalla voimavaroja voidaan suunnata

ilolla tervehdin sitä että isävapaata pidennetään kahdella viikolla

julkisen sektorin tervehdyttäminen on olennaista ennen kaikkea ihmisten hyvän arjen ja hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi

mutta nuorten työllistymisen kannalta nuorisotakuun kannalta on kyllä hyvä todeta se mikä valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin on ollut ja mihin kelan valtuutetut ovat edellisellä kaudella kiinnittäneet huomiota ja mikä täällä mustajärven puheessakin tuli esille että ne kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat nuoret eivät ole saaneet sitä apua ja tukea

uskon kyllä että perusopetus paremmaksi ohjelman eli pop ohjelman kautta voimme myöskin suunnata lisäresursseja kielten opiskeluun ja myöskin ruotsin kielen opiskeluun kannustamiseen ja sitä kautta myöskin kielikylvyt kielisuihkut

tässä vaikeassa tilanteessa suomessa tarvitaan niin isät kuin äiditkin sinne työelämään mutta myöskin sinne lapsia kasvattamaan tulevia veronmaksajia kasvattamaan

yksi asia joka vielä jäi ikään kuin kehittämisen paikaksi on se millä tavalla ne asiat etenevät mitä valtuutetut ovat ottaneet esille ja sitä uusien valtuutettujen on katsottava

kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee nyt käsittelyssä olevia budjettiesityksiä

tämä kysymys on loppuunkäsitelty

mutta se mitä kenttä odottaa ja neste kehittää järjestökenttä tämän asian kanssa töitä tekevät odottaa sitä että tätä omaishoidon kehittämisohjelmaa toimeenpantaisiin ja nyt kun sote uudistusta saatiin eteenpäin varmasti sosiaali ja terveysministeriössä olisi resursseja aloittaa tämä lainsäädännön valmistelu ja kysyn ministeriltä

mutta totean että ne lainsäädäntöhankkeet jotka kelan valtuutetut nostavat esille viedään sitten kelan toimesta lainsäädäntökehittämissalkussa sosiaali ja terveysministeriöön aivan kuten edellä puhunut edustaja totesi

mutta tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista vain lisätä voimavaroja vaan myöskin oikeudenkäynnin kokonaiskestoa sekä näitä rakenteita en tarkoita nyt kunta ja palvelurakenteita vaan tuomioistuinten rakenteita on uudistettava

se on sitten hallituksen tehtävä tarkkaan katsoa ja on tärkeää että valtuutetut myöskin sen perään tarkkaan katsovat

mitä arvioitte mihin aikaan seuraava eduskunta saisi tuon lainsäädännön jos nyt te sen käyntiin laittaisitte ja olisiko mahdollista että tuo lainvalmistelu aloitettaisiin vielä tällä eduskuntakaudella

mutta yleinen vaikea taloudellinen tilanne ja työttömyys tietenkin näkyy nuorten osalta ja se on myöskin hidastanut näiden toimien näkymistä nuorten työllistymisessä

lopuksi totean että valiokunta pitää tärkeänä että rikosseuraamuslaitoksen rahoitus turvataan pitkäjänteisesti jotta toimintaa voidaan kehittää suunnitelmallisesti

koko yliopistouudistuksen tavoite oli juuri se että yliopistot itse voivat tehdä päätökset tieteen ja opetuksen lähtökohdista niin että siellä yliopistoissa siellä alueilla on se päätöksentekovalta

vahvuutemme on aina että vaikeina aikoina olemme onnistuneet kokoamaan voimavaramme

toivon myöskin että kerrotte miten näillä rahoilla jotka tähän lapsiystävälliseen oikeudenkäyntiin nyt kohdennetaan saadaan valtakunnallisesti mitä haasteita siinä vielä on kun rahat nyt ovat ministerin taskussa toivottavasti kun eduskunta hyväksyy budjetin

erittäin tärkeää on että nyt seurataan millä tavalla tämä mittava uudistus tuloutuu sitten asiakkaiden palveluiksi ja on tärkeää todeta että vaikka hallintoa kevennetään niin niitä palveluita jotka ovat lähellä ihmisiä on tarkoitus parantaa

ihan lopuksi kiitän vielä erityisesti ministeriä siitä että kunta ja terveysjaoston ja valtiovarainvaliokunnan tärkeänä pitämä perheiden asiantuntija avusteinen sopimusmenettely eli tämä follo malli on saanut kehyksessä tilaa

yhteistyöllä nytkin varmasti onnistumme

arvoisa puhemies

haasteellisia tilanteita on mutta tosiasia on se toisin kuin täällä sdp väittää että yliopistot ovat saaneet voimavaroja tämän hallituksen aikana lisää enemmän kuin koskaan kun sdp on ollut hallituksessa

mielestäni on erinomaista että hallitus on ottanut painopisteekseen sen että työttömyyttä ei päästetä karkaamaan ja on tehty ennakoivasti niitä toimia että erityisesti nuoret pääsisivät koulutukseen

totean myöskin että kansaneläkelaitos on toteuttanut kohdallensa tulevat toimintamenosäästöt jotakuinkin melkein vielä etuajassa

tosiaan tämä on nyt eläinten osalta eläinten kaltoinkohtelussa kolmas kohu ja kyllä täytyy sanoa se tosiasia että suomessa eläinten suojelu valvonta ja kohtelu eivät tällä hetkellä ole sellaisella tolalla kuin niiden pitäisi olla